hallituksen on ensi tilassa selkeytettävä omistajaohjauksen rooli osakkuusyhtiöiden hallinnossa ja solidiumin asema

niillä on varmistettu se että se jalostamo mikä äänekoskelle rakentuu ei ole perinteinen selluloosatehdas vaan uuden ajan biojalostamo

pankkiunioni fiskaaliunioni talousunioni ja poliittinen unioni

arvoisa puhemies

eva biaudet on johanna ojala niemelän kannattamana ehdottanut että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena

saksasta on tarkoitus lakkauttaa nimenomaan tehdas

äänestyksessä maitrise culture et communication master in politics and administration master in public administration m

suomi tarvitsee luonnonvarastrategian jossa asetetaan saman sateenvarjon alle eri luonnonvarojen hoito ja hyödyntäminen ottaen huomioon taloudelliset ekologiset ja sosiaaliset ulottuvuudet

arvoisa puhemies

kyllä esimerkiksi yritysten rahoitustilanne sekä pääomahuollon osalta että velkarahan saannin osalta on tällä hetkellä vaikea ja se on kansallinen etu jos niitä voimavaroja jotka tällä hetkellä ovat ihan muussa käytössä siitä muusta käytöstä käytettäisiin nyt siihen että ihmisille voitaisiin yritysten kautta luoda työtä

onko hallitus valmis sitoutumaan siihen kun se on leikannut kaikkia mahdollisia aluekehityksellisiä ja myöskin innovaatiorahoja muutoin valtion menoissa että ainakin tämän biotalouden suuren suomalaisen mahdollisuuden investoinnit myös tämän jatkeeksi voidaan turvata suomeen

khon päätöksellä tämä muodollinen salaamiskysymys on nyt ihan hyvässä päiväjärjestyksessä mutta tämä asiallinen puoli on vähän toinen tarina

lehman brothersista lähtenyt aalto tunnisti sen että tällä yhteisellä euroalueella kaikki eivät ole osanneet elää niin kuin periaatteessa olisi pitänyt

ei vaan nimenomaan kaikilla näillä aloilla otetaan askeleita integraation syventämiseksi

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

ehkä vielä tästä valiokunnan mietinnöstä voin sanoa

myönnän että luulin jo ymmärtäneeni mitä tämä sopimus pitää sisällään mutta sen jälkeen kun kuulin korkeaa asiantuntijaa edellisen kerran ja viimeisen kerran en ollenkaan joudun sanomaan ymmärrä miten se sopimus on rakennettu ja mitä se pitää sisällään

tuuli ja aurinkovoimalla aukon täyttäminen ei siis ole yksin mahdollista

tässä pyrkimyksessään suomi on ensimmäisiä maita maailmassa

seuraukset nykymenolla jälkeemme tuleville olisivat katastrofaaliset

sdp on johdonmukainen

sovimme sen pääomittamisen pelisäännöistä ja sovimme myöskin siitä millä tavalla tuon aalto yliopiston toimintamäärärahoihin tulee seuraavan kymmenen vuoden aikaan ylimääräinen lisä joka ensimmäisen viiden vuoden aikaan kasvaa reippaasti ja sen jälkeen seuraavien viiden vuoden aikaan tuo aalto yliopisto on kilpailussa kaikkien muiden yliopistojen kanssa tuloksellisuutensa perusteella

arvoisa puhemies

no siinäkin on monta kohtaa jotka ovat vielä auki jotka eivät kaikin osin tyydytä mutta periaatteessa valvonta kun kerran ollaan samassa valuutassa on kuitenkin ihan hyvä

se viime vaalikaudella vastusti jyrkästi keskustan johdolla toteutettua ruuan ja ravintolatuotteitten ravintolaruuan arvonlisäverotuksen merkittävää keventämistä

tässä suomi hakee myös edelläkävijyyttä ja sen tuomia monia mahdollisuuksia

tässä valiokunnan mietintö ja aikaisempaan käytyyn keskusteluun pohjautuen katsoin mahdollisuudeksi esittää edustaja skinnari myös muutaman oman näkemyksen

sellaisen perinnön jättämiseen meillä ei ole oikeutta

arvoisa puhemies

tämän lisäksi tulee edustaja rajamäki ihan oikein kaikki se mitä äsken kerroitte euroopan keskuspankin piikkiin tapahtuneet riskinotot ja niitä on aika paljon

edelläkävijyyden manttelin lunastaminen edellyttää alalla johtavaa osaamista ja kykyä tämän osaamisen soveltamiseen luonnonvaratalouden eri sektoreilla

nyt käsitellään muutosehdotukset

on se todellakin väärin

tilanne on kreikassa se että kreikan kansantuote supistuu rajua vauhtia kymmeniä miljardeja euroja se potti millä maksetaan ja samaan aikaan velan määrä kasvaa

mutta jos katsellaan niitä luonnonkatastrofeja mitä eri puolilla maailmaa tapahtuu niiden aiheuttamia ongelmia eri puolilla maailmaa ja sitä mitenkä me olemme kyenneet esimerkiksi sähköhuollon järjestämään niin on se kuitenkin aika saavutus mihin me täällä olemme päässeet

mutta esimerkkinä vain päätöksenteko kun se on ekpn kyljessä jossa jokaisella maalla on periaatteessa sama äänimäärä niin nyt kuitenkaan tässä pankkivalvonnan osalta ei noudatetakaan tätä samaa periaatetta siinä tehtävissä ratkaisuissa vaan ihan toisenlaista periaatetta

eva biaudet on johanna ojala niemelän kannattamana ehdottanut että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena

nyt kun sdp on hallituksessa se on ensi töikseen tietysti nostamassa kaikkien tuotteitten mutta nyt sitten myöskin ruuan arvonlisäveroa

tarvittiin toimia jotka mitoitettiin alun alkaen niin että niillä nämä pienet euromaat niistä mahdollisesti liikkeelle lähtevä aalto voitaisiin ottaa kiinni

selonteko hyväksyttiin

vielä ennen vuodenvaihdetta olemme toivoakseni euroopan unionissa ottamassa uutta ja entistä vahvempaa vastuuta tässä valtavassa haasteessa

jos joku niin tämä on kansallinen kysymys jossa ei ole oppositiota eikä hallitusta

saadaan satojen miljoonien eurojen vuosisäästöjä

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

arktisen alueen kaikkinaisessa hyödyntämisessä suomen kannalta mukana on myös euroopan unioni omalla rahoituksellaan kuitenkin niin että se eun raha on nyt ja tulee olemaan selvästi pienempi kuin suomen puolelle pohjoisille itäisille alueille tällä hetkellä saatava raha ja toivottavasti tulevaisuudessakin saatava raha

arvoisa puhemies

aivan lyhyesti

tuokaa ne esitykset älkääkä hautoko niitä

eli on kysymys siitä mistä hyvästä nämä neljä pankkia olivat valmiita laittamaan lähes miljardi euroa suomen tilille

tässä annettiin aalto yliopistolle merkittävä etu

arvoisa puhemies

ja mitä tulee nyt siihen pitääkö elinkeinoministerin kulkea siellä maakunnissa me toimimme ja operoimme niin kuin näitten asioitten johdon pitää toimia

juuri siitä on kysymys

vaikka eun paketti on lajissaan ainut ja mittavin koko maailmassa se on vasta alkusoittoa sille mikä pitemmän päälle on välttämätöntä

sen sijaan arvoisa puhemies huono osa tätä ratkaisukokonaisuutta pankkiunionista on se että samalla kun päätetään valvonnasta samalla kun sovitaan että on lääkäri joka tutkii potilaan ja katsoo mikä on diagnoosi että samalla kun sovitaan tästä valvonnasta samalla ei kuitenkaan päätetä siitä miten valvonnan tuloksena tunnistettavat ongelmat aiotaan hoitaa

arvoisa puhemies

minun kysymykseni oikeastaan liittyy siihen onko hallitus vielä keskustellut siitä mahdollisuudesta että nyt kerrankin suomi olisi hakemassa eurooppalaisesta globalisaatiorahastosta niitä voimavaroja joita me olemme sinne vuosien mittaan maksaneet erityisesti liittyen siihen koulutukseen uuteen kurssitukseen trainingiin ehkä myöskin pienyrittäjien alun rahoittamiseen

ihmisten palveluista ja siitä että he saavat nämä palvelut mahdollisimman tehokkaasti läheltä turvallisesti ja vielä kohtuuhintaisesti

meillä on ministeriö laitettu erikseen erillinen hanke metsäteollisuuden strateginen hanke jonka tehtävänä on nimenomaan ennakoida niitä tulevia ongelmia tai pullonkauloja tai haasteita metsäteollisuudessa ja reagoida niihin edeltä käsin

thomas blomqvist on mikaela nylanderin kannattamana ehdottanut että pykälä poistetaan

mitä tulee ensinnäkin näihin energiainvestointitukiin ja tulevaan syöttötariffiin tarkoitus on että näillä runsailla investointituilla pyritään saamaan nyt todellakin hankkeita liikkeelle sekä tuuli että biopohjaisia energiahankkeita liikkeelle

pyyteettömästikö vaiko niin kuin alun perin kerrottiin että siellä oli velkapapereitten vaihtojärjestely jossa kreikan valtio oli mukana

ei vähennetä ainakaan niin kauan aikaa kun tällainen talouden tila ja työllisyystilanne on joka maassa tällä hetkellä on ja mihin suuntaan se nyt ainakin jonkun aikaa vielä näyttää menevän

kun tässä vaiheessa te vedätte tätä organisaatiota jonka tehtävä on nimenomaan pyrkiä auttamaan näitä ihmisiä työhön koko ajan ohuemmaksi ja ohuemmaksi ja kun niitä alueita joilla asiakas ei tapaa kasvotusten työ ja elinkeinohallinnon ihmisiä tulee kaiken aikaa lisää ja lisää myös ministerin syntymäseudulla kaiken aikaa niin nyt se kysymys uskotteko että tällainen vetäytyminen tuolta maakunnista sieltä missä tämä työttömyys on kova juttu jollakin tavalla voi olla ratkaisu siihen että ihmiset työllistyvät

nyt euroopan kriisimaat ovat monet niitä maita että ne eivät edes itse ota itselleen sitä velkaa vaan se velka otetaan niille meidän muiden euromaiden lukuun ja näin näillä näkymillä tulee kestämään vielä pitkään

mutta tämän ohella me kuitenkin kaikesta huolimatta päätimme siitä että me lisäämme myös kaikkien muiden yliopistojen määrärahoja ja näin tehtiin

mutta myöskin teollisuuden osalta on aika korkein aika saada suunnanmuutos aikaiseksi ja tehdä se ensi vaiheessa siellä missä on aivan erinomaiset mahdollisuudet

hallitus kiinnittää huomiota molempiin puoliin sen talouskriisin vaikutuksista sekä niihin ongelmiin jotka syntyvät kun ihmiset joutuvat työttömäksi jotta mahdollisimman nopeasti ja hyvin ihmiset voisivat työllistyä mutta ennen kaikkea ja entistä enemmässä nimenomaan niihin ennalta ehkäiseviin toimenpiteisiin

toimia yhteistyössä alan kanssa toimia yhteistyössä niitten tutkijoitten kanssa jotka arvioivat onko esimerkiksi alan lainsäädäntö eri velvoitteineen kohdallaan jnp

mutta tämä sillä tavalla linkkiytyy siihen järjestämisvastuuseen että kysyä voi tuleeko sen keskisuomalaisen kuntalaisen joka siellä jossakin keski suomessa asuu palvelut paremmin järjestettyä silloin jos järjestämisvastuu on kaikilla keski suomen kunnilla yhteisesti niin kuin nyt tällä hetkellä erikoissairaanhoidon osalta on vai edellyttääkö tuo hyvä palvelu sitä että yksi kaupunki tässä tapauksessa jyväskylän kaupunki on isäntäkuntana joka tuottaa muille palvelut

te tiedätte

meidän on nopeasti saatava euroopan unionin ohella mukaan koko muu maailma siis päästöjen vähentämiseen uusiutuvan energian lisäämiseen ja energiatehokkuuden parantamiseen

minä uskon että te tiedätte

tässä ollaan tällä hetkellä

lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi

onko hallitus vakuuttunut tekeekö se niin kuin uskon kyllä voitavansa että suomen itäiset ja pohjoiset liittymissopimuksen mukaiset alueet säilyttävät sen vahvan erityisaseman jolla pitkien etäisyyksien ja kylmän ilmaston perusteella noille alueille on myönnetty euroopan unionista muuta maata ja suuria euroopan alueita paljon suurempi alueellinen tuki

arvoisa puhemies

mutta sen ohella tuottavuusohjelma mitä hallitus ajaa mikä koskee kaikkia ei ole jättänyt koskettamatta myöskään yliopistojen määrärahoja ja opetusministeriötä

vaikka tuottavuusohjelma ilman muuta vähentää myöskin sieltä väkeä niin se vähenemä joka sieltä tulisi vastaan kompensoidaan näillä määräaikaisilla resurssilisäyksillä mihinkä me olemme hyvin selvästi ja voimakkaasti sitoutuneet

kysymys kuuluu arvoisa puhemies

ja kohta b

onko hallitus valmis siihen antaako se takeet siitä että ei enää mennä muuttamaan kreikalle määrättyä ohjelmaa tekemään siihen helpotuksia ja antaako hallitus takeet myöskin siitä että uutta lisärahaa tai lainoitusvaltuuksia meiltä ei lähde kreikan rahoittamiseen

vielä tämä varsinainen ervv ja evm mitä muutoksia siinä on tapahtunut sitten sen ajan kun edellinen hallitus tehtävänsä jätti

onko niin että nämä vakuudet pysyvät samanmittaisina silloinkin jos kenties näitä leikkauksia mennään tekemään jos velkasaneerauksiin mennään

kysymykseni liittyi siihen milloin te uskotte että nämä maat pääsevät sillä tavalla kuivalle maalle että niihin voidaan edes ruveta soveltamaan jossakin vaiheessa tätä rakenteellisen alijäämän menettelyä

lakiehdotuksen hylkäämisestä

eikö tämä olisi ollut oikeudenmukaisempaa

sähkömarkkinalakia on muutettu velvoitteita yrityksille on vahvistettu ja energiamarkkinavirasto valvoo entistä tiukemmalla otteella sitä että verkkoyhtiöt pitävät ne verkkouomat johtokadut kunnossa ja näin myös tapahtuu

onko hallitus valmis kehysriihessä muuttamaan tämän hiilenmustan energialinjan toiseksi ja palauttamaan kotimaisen energian kilpailukyvyn

lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi

alistettiinko tässä nyt muutkin hallitusryhmät tähän sdpn tahtoon joka ei halua että suomessa ruuan ja ravintolaruuan verotus olisi edes lähempänä sitä tasoa mikä muissa läntisissä maissa on

pyritään eri tavoin varmistamaan tuki yrityksille joiden vienti ei vedä joiden kotimarkkinakysyntä ei ole välttämättä niin hyvää kuin eilen joilla on tällä hetkellä rahoitusvaikeuksia koska pankkien rahoitussysteemit eivät toimi